tämä panee miettimään onko kuntien tilanne sitten ihan niinkään hyvällä mallilla kuin aina saa puheista kuulla

hän teki tässä erittäin merkittävän työn ja lopputulos on todella hyvä

kiitos

niin kuin tässä edellinenkin puhuja viittasi tähän tasaisuuteen se ei kaikkia kuntia kohtele todellakaan tasaisesti mutta jos maakuntatasolla tarkastellaan niin suhteellisen tasainen kumminkin tämä on

muistaakseni joulukuussa ministeri vehviläinen totesi että lisätalousarviossa on tulossa rahaa seinäjokioulu välille mutta siellä ei ole nyt yhtään esitetty sinne eikä myöskään raameissa näy olevan

olemme tänä päivänä keskustelleet kreikan portugalin ja irlannin tukilainojen jatkoajasta ennen kaikkea valtiontakauksien jatkamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä

me katsoimme tätä erittäin kriittisesti että lähdetään tukemaan euroopan maita

nämä syythän ovat paljon pitemmällä kuin mitä täällä on tänäkin päivänä tullut esille elikkä on amerikasta lähtenyt tämä kriisi ja tietynlainen ketjuttaminen sitten tässä velkaantumisessa ja se on näkynyt täällä

ja ennen kaikkea kun ajatellaan että suomi on kumminkin vientivetoinen maa ja suurimmat tulot tulevat keski euroopan viennistä niin jos se olisi sakannut pahasti niin miten olisi käynyt meidän talouden ja työllisyyden täällä

jos näitä laina aikoja jatketaan niin minä en näe sitä kriisinä suomen kannalta sillä tavalla että annetaan niille maille mahdollisuus saada taloutensa kuntoon ja tehdä niitä päätöksiä mitä maan talouden vakauttaminen vaatii ja tällä tavalla annetaan mahdollisuus

jos on takaajana niin varmaan armahdat sen jos hän pyrkii kumminkin asiansa hoitamaan kuntoon

mitenkä meilläkin silloin kaikesta huolimatta vaikka silloisessa valtiontalouden tilanteessa kaikkensa hallitus teki yrityksiä kaatui ja mikä oli työttömyyden määrä silloin

tässä on mahdollisuudet ihan samalla tavalla käydä sitten myös suomelle ja niille yrittäjille jotka ovat kiinni hyvin vahvasti euroopan vedosta

sosiaalinen kriisi on tässä nyt hyvin lähellä ja jo näkyvissä ja sen tiedämme mitä siitä kaikesta seuraa

nyt on panostettava työllisyyteen ja talouteen

tällä voidaan toteuttaa kestävä julkinen talous ja luoda edellytyksiä kasvupolitiikalle sekä työllisyyden nousulle

sdp vaatii erityisenä tavoitteenaan nollatoleranssia nuorisotyöttömyyteen mikä tarkoittaa sitä että jokaiselle nuorelle taataan työ opiskelu tai harjoittelupaikka viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on todettu että joukkoliikennettä kehitetään ja ennen kaikkea rautatieliikenteen osalta ja siitä kiitos että nyt on panostuksia löytynyt ja saadaan tuokin seinäjokioulu väli valmiiksi ja kokkolaylivieska kaksoisrata rakennettua

nyt hallitukselta on puuttunut ote työllisyyden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta

mutta kysyisin ministeri kyllöseltä

työurien pidentäminen toteutuu parhaiten panostamalla työssäjaksamiseen työhyvinvointiin sekä työ ja perhe elämän yhteensovittamiseen

arvoisa rouva puhemies

ihan samoja asioita olisin nostanut tässä esille mitä edellä olevat puhujat elikkä tämä asiamiespostien merkitys harvaanasuttujen seudulle on erittäin merkittävä ja millä tavalla nämä tulevaisuudessa toimivat

toisaalta tämä yleispalvelutarjonnan turvaaminen liittyy hyvin pitkälle myös siihen mikä on hinta harvaanasuttujen seutujen lehtijakelulla ja nousevatko kustannukset paikallisten maakuntalehtien osalta

on etsittävä keinot joilla kaikille nuorille annetaan mahdollisuus tulla yhteiskunnan tasaveroisiksi jäseniksi

arvoisa puhemies

hallitus on keskittynyt lähinnä verojen keventämiseen ja vähätellyt talouskriisin vaikutusta kuntatalouteen sekä jättänyt kunnat käytännössä yksin vastaamaan kasvaviin palveluhaasteisiin

myös elinkeinoelämän edustajat ovat useaan otteeseen vedonneet hallitukseen että jo pelkästään taloudellisen taantuman takia liikenneinvestoinnit ja niiden riittävä rahoitus olisivat ratkaisevassa asemassa työllisyyden ja suomen kilpailukyvyn kannalta mutta myös ilmastotavoitteiden saavuttamisella olisi merkitystä

arvoisa rouva puhemies

tämän lain tarkoituksena on tietenkin turvata ja parantaa jätteenkäsittelyä vähentää jätteen määrää ja sitä kautta vähentää päästöjä

liikenneväy lien yksittäiset kehittämisinvestoinnit eivät riitä jos samaan aikaan laiminlyödään muun väyläverkon palvelutason ylläpito ja kehittäminen

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

ministeri vehviläinen on ottanut kantaa kunnossapitomäärärahoihin ja nyt hän on siirtämässä rahoja investoinneista kunnossapitomäärärahoja ja tämä on mielestäni hölmöläisen peiton jatkamista

kähkönen otti hyvin vahvasti kantaa liikennehankkeisiin ja lyhyesti totean niistä arvoisa puhemies

resursseja suunnataan nuorisotyöttömyyteen pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan perusturvan parantamiseen sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseen työllisyyden ja kasvun edistämiseen sekä ympäristön ja luonnonsuojeluun

tämä on ollut todella iso ja raskas prosessi ja tässä on ollut monta eri vaihetta muistaakseni viiden eri ministerin kanssa yhteydenottoa

rataosuuden rahoitus tuleekin turvata siten että hankekokonaisuus voidaan toteuttaa keskeytyksettä ja mahdollisesti pikaisesti

tällä hetkellä on ainakin meillä kainuussa kainuun maakunnan jätekuntayhtymä ja se on kilpailuttanut yksityiset jätteenkerääjät

sitten on tärkeää tietysti muistaa että tätä työtä tehdään tällä hetkellä osittain kasvavalla velalla ja on syytä nostaa esille myös valtionvelan määrä joka on nousemassa erittäin korkeaksi

uusien aselupien myöntämisperusteita täytyy asedirektiivin mukaisella tavalla tiukentaa ja ampuma aselain uudistuksen kristallinkirkkaana tavoitteena pitää olla aseturvallisuuden lisääminen

minusta tämä on tällä hetkellä erittäin toimiva järjestelmä ja on toiminut hyvin mutta kun tässä on ollut huonoja esimerkkejä yksityisten kohdalla että niitä jätevesiä on laskettu minne sattuu tähän seurantaan täytyy saada parannusta ja tällä laillahan sitä ollaan hakemassa

meneillään olevat euroalueen vakauttamisjärjestelyt ja myös ihan globaali talous ovat myös lisänneet suomen taloudellisia vastuita ja ne muodostavat näin uudenlaisen uhan ja haasteen julkisen talouden kestävyydelle ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle

mutta se ei voi olla perusteltua että kunta ottaa jätteet käsiteltäväkseen tai kuljetettavakseen varsinkaan semmoisella alueella missä yksityinen on toiminut hyvin

jossakin vaiheessa on käyty keskustelua tämmöisestäkin asiasta että kun harvaan asutuilla seuduilla missä on pitkät matkat ja on maanviljelystä asuu perhe jolla itsellään ei ole peltoa eikä metsää ja on

vielä muutamia kohtia täältä nostan erittäin tärkeitä

ja niin kuin täällä on jo hyvin moneen otteeseen todettu tästä on tulossa stmn ja smn yhdessä sopimaa tarkempaa ohjeistusta ja asetusta

no me emme tuota sakokaivot tai umpikaivo ja naapurissa asuu maanviljelijä niin voiko hän tyhjentää naapurin sakokaivon tai umpikaivon ja sekoittaa sisällön tuotantoeläinten lannoitukseen

voimassa olevassa ampuma aselaissa on määritelty ampuma aseen hyväksyttävät käyttötarkoitukset joista yleisimmät ovat metsästys ampumaurheilu ja ampumaharrastus

syytä on korostaa ettei säädettävällä lailla ole tarkoitus perusteettomasti tai epäasiallisella tavalla rajoittaa esimerkiksi suomessa laajalti harjoitettua metsästystä tai ampumaurheilua ja ampumaharrastusta tai puuttua niihin

minä en löytänyt äkkiä tätä mahdollisuutta yritin etsiä sitä mietinnöstä mutta kun täällä on valiokunnan puheenjohtaja ja nyt tuli ministerikin paikalle niin jos tähän saisin vastauksen

on syytä myös painottaa ettei vastuuntuntoinen aseharrastaja joka säilyttää ampuma aseitaan hyväksytyllä tavalla ole uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

arvoisa puhemies

aseiden kotitarkastus poistui valiokunnan käsittelyssä ja nykyinen aselakikin mahdollistaa aseitten poisoton poliisille

valiokunta painottaa jo tässä yhteydessä pitkäjänteisen päätöksenteon tärkeyttä ja toteaa että kustannushyöty suhteeltaan tehokkaat ja liikenteen päästöjä vähentävät kehittämishankkeet ovat tärkeitä investointeja tulevaisuuteen

tässä lyhyesti

kuitenkaan vaatimukset siitä että käsiaseluvan saamiseksi ampumaurheilua ja ampumaharrastusta varten on oltava ampumaseuran jäsen eivät ole perusteltuja ja yhdistykset valitsevat jäsenensä itsenäisesti eikä mitään yhdistystä voida pakottaa ottamaan jäseniä

erittäin tärkeää on myös muistaa joukkoliikenteen palvelutaso että sitä kehitetään ja että kasvukeskusten vuokra asuntotuotantoa edistetään

arvoisa rouva puhemies

perusturva ja palvelujen kehittäminen

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perusturvaa ja toimeentuloa parannetaan jo ensi vuoden alusta lukien ja kehyskaudella myös asumistukijärjestelmää uudistetaan ja työmarkkinatuen tarveharkinnan tuloja varaudutaan tarkistamaan

arvoisa rouva puhemies

näillä toimilla lisätään myös pienituloisten ostovoimaa ja kulutuskysyntää mikä on erittäin tärkeää tässä tilanteessa

tuemme todellakin yrittäjyyttä joka tukee ydinpalveluja ja katsomme että sosiaali ja terveyspuolen ja sairaanhoidon palvelut kuuluvat julkisen sektorin järjestettäviksi ja yksityinen tukee niitä sitten

tällä hetkellä yksityinen sektori sanoo nimittäin irti erittäin merkittävissä määrin työntekijöitään

arvoisa rouva puhemies

aserekisterin ajantasaistamiseen on varattava riittävät resurssit ja aserekisteriä on pidettävä tosiaan yllä

on myös paikallaan todeta niin kuin täällä on hyvin useaan otteeseen todettukin ettei millään aselain uudistuksella pystytä estämään jokelan ja kauhajoen kaltaisia tapauksia

kainuun hallintokokeilussa meille on annettu päätösoikeus joukkoliikennetuen jakamisesta ja se on hyvä asia

ensinnäkin haluan kiittää molempia ministereitä vanhuspalvelulain aikaan saattamisesta ja ennen kaikkea nyt sitten peruspalveluministeriä että hän tämän vie loppuun saakka

myös tämä valtion virastojen siirto keskittyminen maakuntakeskukseen on aiheuttanut sen että liikenneyhteyksien tarve on kasvanut

on tärkeätä että tiedetään lain sisältö ja mitä sillä kaiken kaikkiaan halutaan

kun liikenneministeri siellä höristelee korviaan niin kerron nyt veropuolelta elikkä verotoimiston tiettyjä toimintoja on siirretty kajaaniin ja osin taitaa olla siirretty suomussalmellekin ja kuhmolainen esimerkiksi joutuu ajamaan sata kilometriä saadakseen nämä palvelut

jos ei ole omaa autoa ja joutuu käyttämään joukkoliikennevälinettä on lähdettävä aamulla ja sitten tullaan illalla pois elikkä yksi vuorokerta on tuolla välillä

tiettyjen palvelujen keskittyminen on myös aiheuttanut sitä että tämä liikenne on kasvanut ja varsinkin taksiliikenne

koska joukkoliikenne ei ole pystynyt siihen vastaamaan niin takseja on käytetty nyt entistä enemmän ja kustannukset ovat kasvaneet

meillä on erittäin hyvä esimerkki uusinvestoinnista keravalahti oikorata joka tehtiin todella nopeasti ja pystyttiin säästämään valtion kustannuksia

samaa periaatetta voisi käyttää mielestäni myös seinäjokioulu välillä aivan samalla tavalla

arvoisa puhemies

harmaa talous on pesiytynyt myös metsäteollisuuden puolelle metsätalouteen ja minä kysyisin ministeriltä että kun käsittääkseni kemeran kestävän metsärahoituksen lain asetus on valmisteilla ministeriössä niin onko tässä mahdollisuus periä kemera tukia takaisin semmoiselta yrittäjältä joka ei ole hoitanut velvoitteitaan yhteiskuntaa kohtaan

kainuun maakunnalla oli aikoinaan sellainen slogan kuin kainuu on rikas luonnostaan ja se kertoo hyvin paljon ehkä siitäkin miten monimuotoista tämä meidän luonnonvara kainuussa on

suomessa on euroopan mittakaavassa valtavat metsäalueet joista tulee pitää hyvää huolta

suomalaista metsätaloutta on ohjattu pitkään valtiovallan toimesta ja suomalainen metsätalous on asettunut pääsääntöisesti sosiaalisesti kestävälle pohjalle vaikka juuri metsätalous elää vahvaa murroskautta

kun suomalaiset metsät ovat aktiivisessa kestävässä ja monipuolisessa käytössä se tarkoittaa työtä metsäalan toimijoille ja kaikille alan sidosryhmille